kuitenkaan suomalaiset yhdistykset eivät ole nimittäin eun osakeyhtiödirektiivin tarkoittamia yhtiöitä

kiitos hyvästä ja perusteellisesta esittelystä ja myös erinomaisesta kirjasta joka antaa hyvän kuvan siitä mitä päättyneenä vuonna on tapahtunut

tämä lakiesitys joka nyt on käsittelyssä koskee deaktivoituja aseita mutta meillä on käytössä siis lainsäädäntö joka vaatii jokaisen uuden aseen näyttämisen poliisiasemalla

te ette halunnut muuttaa päätöstä te ette halunnut jatkaa hämeenlinnassa opettajankoulutusta ette pääse siitä kiemurtelemalla yhtään mihinkään

arvoisa puhemies

täällä kyllä arvostellaan usein pieniä maita ja ollaan valmiita tekemään boikottia sinne ja tänne urheilukilpailuista lähtien kunhan kyse on tarpeeksi pienestä kauppakumppanista ja yhteistyökumppanista mutta kun kyse on suuremmasta toimijasta tai öljyvaltiosta kyllä asenne on täysin toisenlaista

ja aivan lopuksi arvoisa puhemies toivoisin että eduskunnassa otettaisiin käyttöön myös lobbausrekisteri vaikuttamisrekisteri se lisäisi avoimuutta päätöksentekoon

toivon että myös sosiaali ja terveysministeriö ottaa itseään niskasta kiinni kriisinhallintaveteraaniohjelman kanssa ja saadaan se kuntoon ja ajanmukaiseksi mahdollisimman pian

yhdistyksille tarkastus on tänä päivänä ja toivottavasti myös tulevaisuudessa osa tärkeää toimintaa toiminnan läpinäkyvyyden kannalta erittäin tärkeä toiminnan muoto myös jäsenille ja myös ulkopuolisille sekä viranomaisille

myös sitä täytyy seurata mitä kotitalouksissa tapahtuu ja yksi huomio mikä täälläkin nousee esille on meidän kotitalouksiemme jo ennestään suuri velkaantuneisuus suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin

opettajankoulutuksen loppuminen savonlinnasta on kova kolaus niin kuin se oli meiltä hämeestä hämeenlinnastakin

eli pitää kuitenkin minun mielestäni myös hyväksyä ja ymmärtää se että osa opiskelijoista haluaa mahdollisesti lukion jälkeen taikka ammattikorkean jälkeen miettiessään vielä mahdollisesti jatko opintoja yliopistossa pitää yhden tai kaksi välivuotta ja hakea vaikkapa työkokemusta ja sen pitää myös tulevaisuudessa olla hyväksyttyä ja mahdollista

itselläni on hivenen erilaisiakin kokemuksia siitä miten esimerkiksi vähän erikoisemmissa aseissa poliisit joutuvat pyytämään apua usein esimerkiksi numeroiden löytämiseksi aseen omistajalta

pelkästään lisärahaa toivomalla nämä asiat eivät järjesty eli nykyisten järjestelmien päälle kaatamalla uutta lisärahaa ne ongelmat eivät koskaan järjesty varsinkin kun tiedämme että sekä kunnissa että valtiolla verotulot eivät kasva tulevina vuosina yhtä rivakasti huolimatta suhdanteista kuin aikaisemmin

alue tarvitsee nyt toimia niitä on tässä esille tuotu

myös koulutukseen tarvitaan panostuksia niin kuin opetusministeri sanni grahn laasonen juuri esille toi ja on hyvä että pääministeri on perustamassa työryhmän

pidän erittäin hyvänä sitä että koulukiusaaminen nousee myös täällä esille ja todetaan että koulukiusaamiseen puuttuminen on riittämätöntä ja että kouluilla ei ole riittäviä keinoja havaita koulukiusaamista ja puuttua siihen

tämän vuoden heinäkuussahan suomessa tulee käyttöön asuntolainojen niin sanottu lainakatto ja muita toimenpiteitä joilla pyritään toimimaan niin että emme olisi samassa tilanteessa kuin missä ruotsi jo nyt näyttää joidenkin arvioiden mukaan olevan ruotsissa on puhuttu jo asuntokuplan puhkeamisesta ja sen vaikutuksista taas maan omaan talouteen

arvoisa puhemies

kysyisin teiltä arvoisa herra pääministeri

minkälaisia ajatuksia teillä on tämän työryhmän työstä mitä kaikkea se voisi sisällään pitää

oikeuskanslerin kertomuksessa nousevat esille uudet laitteet esimerkiksi älypuhelimet opetuksessa ja ymmärrän sen ongelman että kaikilla ei ole varaa niihin ja perusopetuksen täytyy olla maksutonta

mutta pidän myönteisenä sitä että nyt tartutaan siihen että me saisimme nopeutettua niiden opiskelijoiden etenemistä jotka haluavat lähteä heti lukion jälkeen opiskelemaan ja edetä sitten ilman näitä itsestä riippumattomia välivuosia

tämä on viesti joka kyllä pitää ottaa vakavasti kaikilla tasoilla niin täällä eduskunnassa ministeriössä opetushallituksessa kuin ennen muuta kaikissa kunnissa ja kaikissa kouluissa

arvoisa puhemies

voi kysyä onko tämä turvallisuudenkaan kannalta järkevää

nuoria on vaikea saada enää nykypäivänä kahvikuppikokouksiin

toki vanha perinne on ollut myös se että perusopetuksessa on käytetty aiemminkin omia suksia omia muita materiaaleja esimerkiksi liikunnassa hyvin usein

esille nostetaan myös koulujen jatkuvasti esille tulevat sisäilmaongelmat ja kuntakohtaiset erot jotka ovat suuria

kasvu käynnistyy tulevina vuosina vain vaivoin toivottavasti näin ja on selvästi hitaampaa kuin muualla euroalueella eli kasvunäkymät eivät ole siis kovin toiveikkaita

näyttövelvoitteen eli tämän näyttövelvoitteen poliisille voisi rajata vain tilanteisiin joissa kauppa tapahtuu esimerkiksi kahden yksityisen henkilön välillä

niin liputankin mutta halusin nostaa nuo muutamat ongelmaiset asiat esille ja ne eivät ole missään tapauksessa sama asia kuin se että tulevaisuudessa internetissä tulisi tapahtumaan hyvin paljon tästä yhdistystoiminnasta

tämähän on nyt ensimmäinen uudistus joka tehdään tässä hakujärjestelmässä

nyt tilanne on se että meidän maamme asevientipolitiikka on toisenlaista kuin esimerkiksi saksassa ja italiassa

toivon että tähän löytyy ratkaisu jolla voidaan edetä niin että osittain voidaan hyödyntää myös omia laitteita mutta niin että kaikilla on mahdollisuus tietysti tuohon opetukseen

arvoisa puhemies

tässä tulee etusijajärjestys käyttöön eli opiskelijat valitsevat ja laittavat hakuja järjestykseen ja sitten toisaalta se että voidaan jatkossa tulla hyväksytyksi enää yhteen opiskelupaikkaan ja sen lisäksi vielä annetaan korkeakouluille mahdollisuus halutessaan varata osa haettavista opiskelupaikoista niin sanotuille ensikertalaisille eli pääasiassa lukiosta keväällä kirjoittaneille

tuossa hetki sitten edustaja autton kanssa keskustelin tästä asiasta ja on erittäin myönteistä lapin elinkeinolle että nyt poronhoitajien sijaisapu saadaan vakinaistettua

sakohan kuuluu tänä päivänä maailman vanhimpaan perheyhtiöön beretta konserniin ja hieman hämmentyneenä olen seurannut sitä millä tavalla me yhteisessä euroopan unionissa näissä kysymyksissä toimimme

toisena olisi minusta perusteltua keventää ampuma aselupamenettelyä myös esimerkiksi tilanteissa joissa vanha luvallinen ase uudistetaan vastaavan tyyppiseen uudempaan aseeseen siis niin että aseiden kokonaismäärä ei kasva

sen takia täytyy toivoa että yhteiskuntasopimusneuvottelut kilpailukykysopimusneuvottelut jotka nyt ovat loppumetreillä tuottavat tulosta ja saamme siitä mahdollisimman kattavan

puhelimet kiinni määräys on kouluissa aika yleinen ja oikeuskansleri on tähän liittyen todennut että se loukkaa oppilaan oikeutta vastaanottaa viestejä

muun muassa kun valtion liikuntaneuvosto käsitteli liikuntapaikkarakentamisen tulevien suunnitelmavuosien rahoituspäätöksiä niin meillä oli jo alkuun siellä hyvin suuria vaikeuksia saada kokousta päätösvaltaiseksi sillä siellä oli lukuisia henkilöitä jotka olivat olleet kaupunginvaltuustojen kokouksissa päättämässä jonkin hankkeen eteenpäin viemisestä

oli kuin ostajia kyllä ruoka arvoisa puhemies

samassa kohdassa esille nostetaan myös oikeusprosessien pitkät käsittelyajat ja tuomioistuinten rakenteellisen riippumattomuuden puutteet

kun beretta konsernilta tulee tarjouspyyntö joka pitää sisällään aseita joita tehdään italiassa aseita joita tehdään saksassa ja maailman parhaita tarkkuuskivääreitä jotka tehdään suomessa italia ja saksa ilmoittavat että asevienti ok suomi ilmoittaa ei käy

nostaisin oikeastaan tähän keskusteluun kun ministerikin on paikalla myös sen että meillä on suomessa paljon hevosalalla toimivia yrittäjiä jotka eivät täytä näitä myelin maatalousyrittäjien eläkelain vaatimuksia tai jopa täyttävät niitä mutta verottaja katsoo heidät ratsastuskoulun pyörittämisen kautta sen lomituspalvelulain ulkopuolelle kuuluviksi

itse toivon että myös paikallisessa sopimisessa löytyy etenemiskeinot aidolla tavalla niin että siitä hyötyvät ennen muuta työntekijät ja myös työttömät sitä kautta että maa saadaan kasvu uralle ja uusia työpaikkoja syntymään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse toivoisinkin että sisäministeri petteri orpo olisi myös aktiivinen tässä sektorissa kaikkien muiden työkiireiden keskellä niin että meidän aselainsäädäntöämme kohtuullistettaisiin niiltä osin missä se on järkevää

tämä keskustelu on hyvä ja tarpeellinen ja ennen muuta syyttelemättä meidän pitää etsiä niitä keinoja että rauha ukrainaan saataisiin

arvoisa puhemies

se on niin että pelkkä lain määräys ei kyllä riitä pelastamaan yhteiskunnallisesti historiallisesti arvokkaita vanhoja rakennuksia eikä niitä riitä pelastamaan myöskään museoviraston apu eikä asiantuntemus

oikeudenkäyntien viivästyminen on pitkään ollut ongelma todetaan tässä kertomuksessa

esimerkiksi yksi puolue joka oli ajautunut isoihin taloudellisiin vaikeuksiin halusi pyytää omilta jäseniltään avustusta keräyksen nimissä internetissä

kyllä huomio pitää pitää nyt kaikessa talouskeskustelussa tässä miten velkaantuminen saadaan loppumaan ja työllisyys ja talous uudelle kasvu uralle

nyt se iso keskustelu jos sitä halutaan käydä on se lähdetäänkö nämä rahat tulevaisuudessa jakamaan niin että täällä salissa katsotaan kuinka monta kansanedustajaa kullakin puolueella on

toisilla on tuota julkisuutta valmiina toisilla on tunnettavuutta valmiina ja heille riittävät aivan erityyppiset kampanjat kuin sitten taas esimerkiksi itselleni kun opettajataustalla tulin

meillä on täällä itse asiassa uskoisin että tänäänkin seuraamassa nuoria jotka ovat juuri sen ikäisiä että he ovat saaneet opetuksen peruskoulussa näillä nykyisillä numeroilla jotka ovat olleet käytössä

tämä esteellisyys tuli jopa siihen tilanteeseen että myös itse ministeri tuli esteelliseksi tämän rahoituspäätöksen tekemiseen sen kautta että hän oli ollut helsingin kaupunginvaltuustossa käsittelemässä olympiastadionin rahoitusta

minun mielestäni on ollut myönteistä se että suomi on pitkän perinteen mukaisesti ollut tässä sellaisena sillanrakentajana edustaja kanerva erittäin merkittävässä roolissa mutta myös tasavallan presidentti sauli niinistö joka on käynyt neuvonpitoa ja keskustelua ja avannut ennen muuta sitä keskusteluyhteyttä

täällä viitattiin keskustelussa että sosialidemokraatit ovat kannattaneet suomen linjaa eun ampuma asedirektiivissä eli tiukkaa linjaa ettemme hyväksyisi sitä mutta on sosialidemokraateista kyllä kuultu toisenlaisiakin äänenpainoja

voi olla että suomen linja on oikea mutta jos me toimimme euroopan unionissa näin eri tavalla niin tilanne on se että meiltä lähtevät nämä työpaikat pois

kun paikalla on pankkivaltuuston useita jäseniä puheenjohtaja vanhasen ja edustaja zyskowiczin johdolla niin olisi mielenkiintoista kuulla minkälaista keskustelua olette käyneet esimerkiksi britannian tulevasta eu äänestyksestä ja sen vaikutuksista esimerkiksi suomen talouden kehitykseen

mitä tulee sitten altiaan niin ruuantuotanto pitää minun mielestäni kyllä turvata toisella tavalla ja en usko että huoltovarmuuskaan on kestävä peruste koskenkorvan tekemiseen

silloin tunnettavuuden ja näkyvyyden saamiseen tarvitaan aivan eri lailla rahaa kuin muutamien muiden täällä nytkin olevien edustajien kohdalla

olen aivan varma että edustaja virtanen viime kaudella olisi ollut tiukasti sitä vastaan että nämä jaetaan eduskunnan voimasuhteiden mukaan

oliko niin että näissä vaaleissa eivät vielä sen ikäiset nuoret päässeet äänestämään jotka ovat saaneet opin näiden uusien numeroiden perusteella

jos yhteiskunnallinen intressi on suojelun perusteena niin silloin pitäisi tietysti löytää näitä varoja entistä enempi myös sieltä yhteiskunnan varoista

taikka radio helsinki halusi pyytää omilta kuulijoiltaan taikka nämä halusivat maksaa pientä kuulijamaksua se oli laitonta

ja kyllä jollain tavalla tuntui että sellaisessa mennään aika pitkälle

itse haluan nostaa tähän erityisesti esille uhrin aseman näissä oikeudenkäyntiprosesseissa mutta myös erityisesti raiskausten ja erilaisten seksuaalirikosten uhrit niin aikuiset kuin ennen muuta lapset

arvoisa puhemies

mutta nyt kun he ovat tuossa voimantunnoissaan puskasta huutelemassa niin ollaan sitten sitä mieltä että tehdään mieluumminkin parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan nämä jaot

esimerkiksi entinen ulkoministeri tuomioja totesi että suurempi riski on että sellainen puoliautomaattiase päätyy jonain päivänä jonkun supisuomalaisen breivikin käsiin tuhoisin seurauksin ja tällaisilla sanoilla hän tuki eun ampuma asedirektiiviä

ei tämä ole mikään eu ongelmakaan kyllä tämä on suomessa tehty ihan omista lähtökohdista ja virtaviivaistettu meidän kirjoitustamme mutta myös numeroita

ei ole kuin ajan kysymys kun beretta konserni toteaa että emme voi hävitä näitä kaikkia kilpailuja sen takia että siitä kokonaisuudesta josta he tarjouksen tekevät hyvin pieni osa tehdään suomessa ja tämä suomalainen osuus tarkkuuskiväärit ei saa asevientilupaa

näin naisten päivänä onnea kaikille naiskollegoille

näin ollen ihan järkevä vaihtoehto voisi olla se että selvitettäisiin kansalaisannin yleisöannin mahdollisuutta altian myymisessä

arvostettu puhemies

arvoisa puhemies

pakotteet ovat oma osansa ja niihin ei pidä koskea ennen kuin pääsemme rauhaan itä ukrainassa ja krimin tilanne tulee ratkaistua mutta samaan aikaan pitää jatkaa avointa keskustelua keskustelua venäjän kanssa ja myös niin että toimimme yhtenäisenä euna mutta jokainen maa jolla on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet olla tällainen sillanrakentaja käyttää myös niitä

kelan toimialaan kuuluu myös opiskelijoiden sosiaaliturva

on hienoa että meillä suomessa naiset ovat päässeet maailmassa ensimmäisinä parlamenttiin ja myös se että täällä on paljon nuoria nuorten lasten äitejä tekemässä päätöksentekotyötä

valvonta on toki tärkeää senkin takia että se tuote mitä ostetaan on sitä mitä sen kerrotaan olevan ja luomun tulee olla siis luomua

nyt näyttää siltä että muutaman sadan euron vaaliavustus tekee toisten mielestä jo esteelliseksi toimimaan jossain tehtävässä

toivoisin että tätä asiaa voitaisiin poronhoitajien sijaisavun jälkeen seuraavaksi pohtia nimittäin ratsastuskoulujen pyörittäminen on kovaa työtä ja olisi oikeus ja kohtuus tarjota heillekin näitä tuki ja apupalveluita ja oikeutta myös lomaan joko sijaisavun taikka lomituspalveluiden kautta

täytyy todeta nyt pöytäkirjaan että myös sosialidemokraatit saivat kehittyvien maakuntien suomelta rahaa useammat kansanedustajat kuten myös keskusta vihreät rkp ja kokoomuskin

opintotukeahan on uudistettu ja se on myös sidottu indeksiin mitä toki tässä nyt tuo talouden yleinen tila hieman vaikeuttaa mutta on hyvä että tulevaisuudessa opintotuki myös seuraa kustannusten nousua

arvoisa puhemies

kesäkuuta kansanäänestyksen eusta eroamiseksi ja mielipidemittausten valossa äänestyksen tulos on epävarma

tästä harjoituksesta ei valitettavasti ihan näin isoja kiitoksia voi mielestäni jakaa ja esittää kuin ministeri edellä esitti

se on toki erikoista että kun olemme tehneet tämän numerouudistuksen peruskouluun eli tietyllä tavalla lähteneet sitä sieltä eteenpäin viemään niin kuitenkin äänestyskopeissa edelleen käytetään näitä numeroita joissa ykkösessä on väkänen ja seiskassa on poikkiviiva kun oikeat numerot joita nyt näille nuorille esimerkiksi on opetettu ovat niin että ykkönen on pelkkä suora viiva ja seiska on sitten tuo yläväkäsellä oleva numero

arvoisa puhemies

minä olen hyvinkin valmis siihen että tätä byrokratiaa puretaan ja lupamenettelystä siirrytään tulevaisuudessa ilmoitusmenettelyyn

kysyisin ministeri kiurulta oikeastaan sitä mitä te olette miettinyt kun mediamaksusta tai yle verosta tulee nyt kaikille pakollinen enää ei ole keinoa jättää maksamatta tv lupaa mistä on tietysti tässä salissa usein todettu että se jätetään maksamatta sen takia että sen voi jättää maksamatta mikä on suomalaisten keino arvostella sitten sitä jos ylen ohjelmat ylen tarjonta eivät vastaakaan niitä toiveita joita suomalaisilla on

tällä hetkellä kun valtiolla on jo täysi työ pitää yllä ja huolta historiallisista linnoista lukuisista museoista joista aika monesta on jopa tavoite luopuakin niin itse pahaa pelkään että valtiolta ei näiden kirkkojen suojeluun löydy rahaa ja silloin olemme erittäin vaikeassa ja haasteellisessa tilanteessa

niissä oikeudenkäyntiprosesseissa olisi kyllä suomessa paljon parannettavaa että ne olisivat näiden uhrien kannalta mahdollisimman hienotunteisia ja sellaisia että ei useita kertoja pitkienkin odotusaikojen jälkeen enää niitä haavoja uudelleen revittäisi auki vaan pystyttäisiin tekemään oikeudenkäyntiprosessit uhrien näkökulmasta entistä inhimillisemmiksi

mutta olen erittäin paljon samaa mieltä kuin esimerkiksi edellä edustaja savola että meillä suomessa ruuantuotannon ja maatalouden valvonnassa ja byrokratiassa on menty kyllä jää ruuan tuotannossa ja maataloudessa joo jo liiankin pitkälle

sen takia on hyvä että tästä käydään keskustelua ja varmasti pelisääntöjen selkeyttäminen kaiken kaikkiaan on päättynyt

minun mielestäni tämä oli kohtuullisen törkeästi sanottu suomalaisista reserviläisistä metsästäjistä ja aseenkäyttäjistä

koska yksikään maa ei ole koskaan vielä eronnut eusta niin eroamisen vaikutuksista ei ole kokemuksia mutta uskoisin että tästä myös on pankkivaltuustossa asiantuntijoiden ja asiantuntevien jäsenten kanssa käyty keskustelua

uusista ylioppilaista kolme neljästä hakee heti ensimmäisenä vuonna korkeakoulutukseen mutta tilastot osoittavat sen että vain reilu kolmannes heistä saa opiskelupaikan

siitä täytyy kiitosta antaa että asiaan nyt lopultakin haluttiin tarttua pitkän painostuksen ja lukuisien kirjoitusten ja tv juttujen jälkeen

opintolainan rajoja korotettiin ja niin poispäin mutta on jo esitetty huolta siitä että tämä uudistus on viemässä opintotukea ehkä osittain vääräänkin suuntaan ja tätä pitää vakavasti seurata

niin kuin edustaja kurvinen toi esille vapaaehtoiset kantavat ison työn vaalien järjestämisessä ja yksi huoli kyllä on paikka paikoin se että me löydämme riittävästi näitä toimihenkilöitä

meillähän ei tällä hetkellä ole ilmoitusvelvollisuutta puheenjohtajakampanjoissa ei niin kokoomuksen puolella kuin sosialidemokraateissa eikä minkään puolueen kohdalla mutta kun haetaan kuitenkin tärkeää poliittista tehtävää joista tässä tapauksessa kumpikin todennäköisesti nousee voiton myötä myös hallitukseen keskeisille paikoille niin olisi toivottavaa että nämä henkilöt itse kertoisivat avoimesti mistä heidän kampanjarahoituksensa tulee

hänellä oli myös täysin vääränlaiset tiedot meidän vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutusmääristä mutta hyvä että hallintovaliokunnan demarijäsen edustaja kari toi täällä äsken esille että heiltä tukea löytyy

tästä erityinen kiitos edustaja kanervalle ja presidentti niinistölle

tähän käytyyn debattiin täytyy todeta että ei tällä lailla olla puuttumassa muissa erityislaissa oleviin avoliiton määritelmiin

edustaja savola kävi hyvin läpi neuvontavaroitussanktiot järjestelmän ja tämän pitäisi olla se normaali tapa eli ensin tullaan neuvomaan millä tavalla pitää toimia ja niin poispäin

mutta kyllä tosiasia on se että tämän sotkun annettiin aivan liian kauan jatkua maaseudulla ja moni tuli huijatuksi ja petetyksi on sitä vielä tänäänkin ja moni rakensi laitteita teki tekniikoita jotka eivät toimineet eivätkä toimi tänään eivätkä toimi tulevaisuudessakaan

eli haluan herättää keskustelua siitä että me voimme olla oikeassa ja me voimme olla tässä suunnannäyttäjiä minun mielestäni se on hyvä mutta meidän pitää kyllä tehdä kaikkemme sen eteen että ainakin koko eun sisällä meillä on yhteinen politiikka millä tavalla toimitaan

eli yhteiskunnallisesti historiallisesti arvokas kiinteistö on se sitten kirkko tai joku muu voi olla erittäin vaikean paikan edessä tulevaisuutensa suhteen

yliopistojen uusista opiskelijoista vain runsas kolmannes ja ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista vain noin viidesosa on uusia ylioppilaita

minun mielestäni meidän pitäisi tehdä kunnollinen opintotukiremontti sellainen joka mahdollistaisi täysipäiväisen opiskelun olisi kannustava opiskelemaan kannustava mutta myös työntekoon kannustava

hieman hämmästelin sitä että perussuomalaisten riveistä halutaan rajata ihmisten osallistumista vaaleihin

oikeutustan ensimmäinen käsittely aiheellista

arvoisa puhemies

yksi asia joka tässä usein on puhuttanut ei enää onneksi puhuta on suvivirsi josta on tässäkin salissa useita kertoja puhuttu

kyllä minun mielestäni nyt pitää vain määrätietoisesti viedä eteenpäin sitä että nämä numerot joita meidän nuorillemme opetetaan ovat tulevaisuudessa käytössä niin kauan kuin tuohon sähköiseen äänestämiseen päästään

sisäministeri orpohan tällä viikolla kertoi että sisäministerikokouksessa ovat suomen asekannat saaneet merkittävästi tukea muilta eu mailta

toivoisin että tähän ministeri lindström myös kertoisi kannanottoaan